arvoisa puhemies

no hallitus näyttää nyt todella huonoa esimerkkiä

arvoisa puhemies

porvarihallitus on syönyt sanansa ja lupauksensa turvata riittävä perusrahoitus suomalaisille yliopistoille eikä vain aalto yliopistolle

eilisessä välikysymyskeskustelussa suomen suunnasta kävi selväksi kaikille että hallitus asettaa markkinat ihmisten ja alueiden edelle

tämä hallituksen toiminta on vakava uhka maakuntayliopistoille

joulukuussa sosialidemokraatit esittivät lisärahoitusta yliopistoille

paha mieli jäi myös siitä että pääministeri on pyytänyt pellervon tutkimuslaitokselta selvityksen siirron taloudellisista vaikutuksista ja ennen kuin sitä on edes julkistettu te päätitte sallia koulutuksen loppumisen

ilmoittautuma painamalla tie painikenttien uusimalla se ei arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aiotteko pitää sananne ja lupauksenne ja korjata virheenne lisäbudjetissa jotta näiltä ikäviltä irtisanomisilta vältyttäisiin esimerkiksi nyt oulussa

arvoisa puhemies

yhä enemmän alkaa tuntumaan siltä että hallituksen toiminta rakentuu todella yhden kortin varaan

keskittämisen sijaan lähtisin hakemaan suomelle kilpailuetua hajauttamisesta

edustaja puumala tekee tärkeitä ajankohtaisia kysymyksiä

lausuntokierroksella olevasta pakkolakipaketista on poistettu olennaisia eu ja ihmisoikeussopimuksia koskevia asioita

arvoisa puhemies

eilen saimme käsiimme eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän selvityksen jonka sisältö oli karmeaa luettavaa

arvoisa ministeri stubb tiesittekö että tänä vuonna työeläkkeet eivät nousseet lainkaan ja kansaneläkkeet itse asiassa vähän tippuivat

me onnistuimme tuossa tavoitteessa ja menimme jopa sen ylikin

sdp pelasti savonlinnan viime kerralla kertokaa nyt miksi päätitte sallia lakkautuksen ennen kuin koko selvitys oli edes julkistettu

emme mielellämme nyt kysele uudestaan ja uudestaan pakkolakitilanteesta mutta paitsi että pakkolait ovat väärää politiikkaa ne loukkaavat vapaata sopimusvapautta ja ovat juridisestikin kyseenalaisia

nykyinen keskustakokoomusjohtoinen hallitus teillä ei ole selkeää työllisyysohjelmaa ette ole asettaneet itsellenne konkreettista tavoitetta

mikä on keskustan ja hallituksen uskottavuus aluepolitiikassa ja suomen tasapuolisessa kehittämisessä savonlinnan tylyn kohtelun jälkeen

vastaan kysymykseen

te ministeri stubb vastoin vaalilupaustanne petitte eläkeläiset ja laitoitte heidät maksamaan korkeampaa veroa kuin palkansaajat

me kuulemme nyt päivittäin irtisanomis ja lomautusuutisia

useat asiantuntijaprofessorit ovat paheksuneet valmistelua

työelämävaliokunnan sosialidemokraatit tapasivat kaksi rakennusalan pääluottamusmiestä viikko sitten

tämä työttömyysuhka koskettaa jo tuhansia suomalaisia ihmisiä ja hallitus seuraa lähinnä vain katseella mitä markkinoilla tapahtuu

mitä sitten tulee tähän ajankohtaiseen keskusteluun koulujen työrauhaongelmista ja siihen kokonaisuuteen olen esittänyt julkisuuteenkin sen kannanoton että nämä voimatoimenpiteet ovat tärkeitä ja opettajilla on nykylainsäädännönkin mukaan siihen oikeus tietyin edellytyksin

nyt tarvitaan toimia rakennusalan rehellisyyden puolesta ja elvytysrahojen ulkomaille valumista vastaan

tämä kysymys nyt on tietysti laajempikin ei koske pelkästään meidän kouluja

lainvalmisteluohjeiden mukaan kaikki olennaiset seikat pitää eritellä tarkasti ja huolellisesti ja näkyä hallituksen esityksissä

sosialidemokraatit ovat esittäneet että suomessa niin sanotuille lähetetyille työntekijöille tulisi saattaa ennakkoilmoitusvelvoite työsuojelupiiriin

tilanne on kestämätön

arvoisa puhemies

ne jotka ovat olleet kansanedustajina pidempään tietävät että tämä on valitettavasti ollut sellainen kestoaihe

tarvitaan toimia joilla käynnistetään asuntojen rakentamista teollisten työpaikkojen luomista teiden ja ratojen kunnossapitoa ja myös kuntien terveyden ja vanhustenhuollon palveluihin pitäisi osoittaa lisää rahaa

olemme vaatineet että kun tänä päivänä rakennustyömailla on tällainen pakollinen tunniste valokuvallinen kortti rinnassa siihen lisättäisiin veronumero

meillä on valitettavasti niin paljon homeongelmaisia kouluja esimerkiksi että aiempinakaan vuosina ei ole voitu osoittaa rahaa riittävästi näitten koulujen peruskorjaukseen

kysyn nyt ministeri katainen

oletteko te työministerinä hyväksynyt tämän menettelyn

mutta sittenkin kaikkein tärkeintä on luoda ennalta ehkäisevin toimin lapsille kasvuedellytykset ja opettajille työrauha ja vain ääritilanteissa korostan sitä voi tulla kyseeseen tällaisten voimatoimenpiteitten käyttö

miten pitkään hallitus aikoo katsoa vierestä kun sekä työt että verotulot valuvat ulkomaille

on muitakin esityksiä

milloin hallitus aikoo ihan oikeasti herätä riittävän kunnianhimoisiin kansallisiin toimiin ryhtymiseen ja ottaa hallitukselle kuuluvan vastuun työllisyyden hoidosta laman torjumiseksi

tämä edustaja mäkipään esille ottama asia on vakava ja jaan ja jaamme sen huolen

aiotteko ottaa konkreettisesti nyt nämä tekemämme esitykset huomioon ja saattaa ne käytäntöön

lisää kysymykseen kysymyksesi on mahdollisuuksia vei paini keinuu samalla seisomaan välissä kysymys lyö edusti mustat arvoisa puhemies

nyt kun hallituksen budjetti on eduskuntakäsittelyssä niin tietysti edustajilla on asiantuntijakuulemisenkin pohjalta mahdollisuus sitten tehdä korjaus ja tarkennusesityksiä budjettiin

on nyt pakko lainata maan huippuasiantuntijoita

kyllä te valtiovarainministeri nyt välttelette vastuuta

itse asiassa olen tarkasti myöskin seurannut käytyä julkista keskustelua ja sellaisia hyvin eksakteja täsmällisiä muutosesityksiä en ole juurikaan löytänyt nimenomaan näitten voimatoimenpiteitten käyttöön

syksyllä budjettia käsiteltäessä rehtorineuvoston lausunnossa yksiselitteisesti todettiin että yliopistojen määrärahat reaalisesti laskevat

lainsäädäntötutkimuksen professori anssi keinäsen mukaan pakkolakiasiassa näkyy selvästi poliittisen ohjauksen ongelmallisuus

valitettavasti vaikeasta taloustilanteesta johtuen näitä määrärahoja on jouduttu myös

hyvän lainvalmistelun kriteereitä ei enää noudateta

valtion henkilöstön irtisanominen sopii dieettikokoomukselle mutta oulun ja maakuntayliopistojen alasajo on kyllä keskustapuolueen aluepolitiikan saavutusten hautakivi

arvoisa puhemies

maalaisliitto keskusta ja sosialidemokraatit ovat olleet keskeisiä tekijöitä suomen korkeakoulujärjestelmän luomisessa

asian ydinkysymyshän on äärimmäisen vakava

hallitus aikoo puuttua vapaaseen sopimusoikeuteen

timo peltomaa painamalla vie painiketta

isompaa periaatteellista kysymystä on vaikea löytää

siksi emme voi hyväksyä sitä että mitä ilmeisimmin virkamiesten ei ole annettu tehdä työtään puolueettomasti virkavastuulla

henkilöstön vähentäminen muuallakin valtionhallinnossa viittaan hätäkeskuksiin tulli ja rajavartiolaitokseen on heikentämässä kansalaisten turvallisuutta ja valtio on menettämässä verotuloja

aluepolitiikka ei ohjaa tämän hallituksen yliopistopolitiikkaa sanoi eilen opetusministeri grahn laasonen

arvoisa hallitus tämän kokoluokan asiassa hallitus ei voi pelata upporikasta ja rutiköyhää

tässä nyt on hallitus kolme vuotta istunut ja aika vähän nimenomaan harmaan talouden kohdalta on saatu aikaiseksi

osoittakaa nyt ajoissa malttia ja viisautta ja vetäkää henkselit pakkolakien ylle

teidän ministeri katainen viittauksenne tähän että valtion henkilöstö pitää laittaa dieetille on mitä syvällisin loukkaus valtion työntekijöitä kohtaan ja myöskin opettajia ja sairaanhoitajia kohtaan

maan johtava paino sanalla johtava perustuslakiasiantuntija professori tuori kirjoitti meille edustajille kaikille jaetussa lausunnossa

arvoisa puhemies

teillä olisi nimittäin nyt mahdollisuus korjata tämä räikeä epäkohta hetken päästä alkavassa kehysriihessä

nyt olisi tarvetta tehdä ihan oikea ja kattava riskiarviointi

jos joku sanoo vielä että puolueilla ei ole eroa niin kyllä on

arvoisa ministeri valtio itse vähentää työpaikkoja

aiotteko tehdä sen ettei tästä teidän aiheuttamastanne veroerosta tule eläkeläisille pysyvää

miten te ajattelette että tämä toimintanne vaikuttaa työurien pidentämiseen kun henkilöstön työhyvinvointi heikkenee ja ei ole näköpiirissä sen kaltaista tilannetta että henkilöstö viihtyisi ja motivoituisi työssään

nimittäin suomalaiset yrittäjät toimivat rehellisesti mutta he eivät voi pärjätä urakkakilpailuissa kun kilpailija ei maksa veroja eikä sosiaaliturvamaksuja

hallituksen on hyvä tietää

ministeri vehviläinen tulisiko kuitenkin aluetaloudelliset vaikutukset ottaa huomioon esimerkiksi professori tuorin viitoittamilla perusteilla

no eihän siinä millään rehellinen suomalainen yrittäjä pärjää

tänä vuonna kolme viikkoa sitten saamani tiedon mukaan ei ole käynnistetty ainuttakaan harmaan talouden alueelta olevaa selvitystä ja tämä kaikki nyt kun meillä on ollut porvarihallitus

tunteet poikkea ehdotus siitä äänestettävä seuraava äänestysesitys vietit ujo edustaja mustajärvi gustafsson arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minulle eräs työsuojeluhallinnon virkamies sanoi kun tein kotiläksyjä tätä kysymystä varten että tuntuu kuin harmaa talous olisi suomen valtiovallan erityisessä suojeluksessa

meillä oli täällä eduskunnassa viime hallituskaudella vallan erinomainen tarkastusvaliokunta joka työskenteli arvostetun kansanedustajan matti ahteen johdolla

kannatan ed

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

johtuen tästä valtiontalouden vakavasta tilanteesta myös opetuksen ja koulutuksen sektorilla on jouduttu valitettavasti säästöjä tekemään

aivan niin kuin valtiovarainministeri viittasi tämä käännetty arvonlisäverojärjestelmä on käytössä ruotsissa saksassa hollannissa

tuo tarkastusvaliokunta päätti nimenomaan selvittää rakennusten kosteus ja homeongelmien syitä ja näitä vaikutuksia ja on tilannut nyt tähän liittyen sitten tutkimuksen

aiotteko ottaa siinä yhteydessä esille tämän harmaan talouden torjunnan oikein vakavalla mielellä

yliopistoväki osoitti eilen laajasti mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan

niistä on hallitusneuvotteluissa yhteisesti sovittu ja arvioisin kyllä näin että jos keskustapuoluekin olisi ollut hallitusohjelmaneuvotteluissa niin tuskinpa ne säästösuuruusluokat olisivat kovin paljon toisenlaisia olleet

nyt mainitsitte että ilmeisesti ensi keväällä on tulossa esitys

haluaisin uskoa että tältäkin pohjalta sitten on mahdollisuus käydä tähän vakavaan ja tärkeään ongelmaan kiinni

näitä mielenosoituksia oli muun muassa helsingissä turussa tampereella jyväskylän yliopistossa sekä itä suomen yliopiston joensuun kampuksella

sen sijaan olen tyytyväinen ja ylpeä hallituksesta siltä osin että peruskoulu on ollut meidän erityisen silmänpidon kohteena ja nytkin tälle vuodelle olemme kohdentaneet yhteensä huom

arvoisa puhemies

valtion oma henkilöstö ja työllisyyspolitiikka ei sovi nyt lainkaan tähän tilanteeseen

tuottavuuden parantaminen on toki sinänsä tärkeä asia mutta nyt porvarihallitus on kääntänyt tässä suunnan aivan toiseksi kuin oli tarkoitus

tästäkin on äänestettävä mietitään jo edustajaa mustajärvi gustafsson jäi kannatan ed

pääministeri te ette uskalla katsoa nyt totuutta silmiin

jos sak esittää kahdelle vuodelle äärimaltillista ratkaisua ekalle vuodelle nollasopimus ja toiselle käytännössä hyvin lähelle sitä niin voidaan sanoa että nämä suuruusluokat ovat lähellä toisiaan

tänä vuonna tämä nimitys annettiin pääministeri juha sipilän hallitukselle yliopistoja ja tutkimusta kurjistaville toimenpiteille

te olette tehneet tuottavuusohjelmasta pelkän henkilöstön vähentämisohjelman

esimerkiksi tutkimusten mukaan lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt

ministeri cronberg oli ilmeisesti lukenut sosialidemokraattien vaihtoehdosta kun te vaaditte työvoimahallinnon virkailijoitten vähentämistä tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

nyt vain pitää hallituksen vaikuttaa että elinkeinoelämä vedetään sieltä samasta poterosta pois mihin hallitus on nyt ekn ottanut

minulla on tässä kädessäni aivan tuore kuluttajahintaindeksitilasto siis viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun

hehän tekevät tärkeää työtä

miksi te ette samalla vaatineet koko tuottavuusohjelman pysäyttämistä koska se ei todellakaan sovi tähän tilanteeseen

suurituloisille kohdennetut verohelpotukset eivät työllistä

oletteko samaa mieltä

tätä mieltä ovat muuten olleet suurin osa niistä valiokunnista jotka ovat käsitelleet hallituksen esitystä

arvoisa puhemies

meidän demarien näkemys on se aivan niin kuin todettiin että merkittävä osa siitä summasta pitäisi siirtää kuntatalouteen ja sen rinnalla myöskin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien sosiaaliturvan parantamiseen

hallitus saa ensi vuoden budjetistaan opetusministeriön pääluokan osalta arvosanan välttävä

se että näitä määrärahoja on jouduttu vähentämään johtuu tietysti tästä vakavasta taloustilanteesta

me tiedämme nyt että pitäisi pysähtyä arvioimaan tilannetta mikä on tilanne työsuojelutehtävissä olevien kohdalla vankiloiden henkilökunnan määrässä yliopistoissa työvoimahallinnossa poliisi ja rajavartiolaitoksessa